arvoisa herra puhemies

työllisyystilanne on kovin huolestuttava ja esimerkiksi viime aikojen uutiset vrn irtisanomisista ovat kovin surullisia ja jättävät kyllä kysymyksiä siitä mikä on omistajaohjauksen tilanne tällä hetkellä

hallituksen viimeaikaiset päätökset ovat valitettavasti kohdelleet kovin kovakouraisesti eläkkeensaajia

nyt lienee selvää että vapaarahoitteinen asuntotuotanto tulee pysähtymään eli nyt jos koska tässäkin mielessä on aika elvyttää

matkakustannuksista ollaan leikkaamassa lääkekustannuksista

puhemies

jotta voisimme estää isot vaikeudet asuntomarkkinoilla on valtion puututtava mielestäni tilanteeseen voimakkaasti ja oikea aikaisesti

arvoisa herra puhemies

se tarkoittaa nimenomaan että elvytyksen aika on juuri nyt

oli helpottavaa kuulla että hallitus ilmoitti sen jälkeen että eläkkeensaajien asumistukea ei leikata

valitettavasti pienituloisten mahdollisuudet selvitä arjesta ovat pahentuneet viime aikoina ja tämä hallitus on kovasti näitä vaikeuksia lisännyt muun muassa nostamalla energiaveroja

suhdannetilanne on muuttunut olennaisesti ja siksi on hyvin tärkeätä että tähän suhdannetilanteeseen pystytään ajassa vastaamaan ennen kuin on liian myöhäistä

mutta hämmennys oli aika suuri kun toissa päivänä täällä istunnossa heti kohta sen jälkeen kun ministeri stubb oli kertonut että eläkkeensaajien asumistukea ei leikata tulikin tänne saliin tieto että samana päivänä hallitus on tehnyt uuden leikkauksen eläkkeensaajien asumistukeen

hätäkeskusten moitteeton toiminta on hyvin tärkeä osa jokaisen suomalaisen turvallisuutta

uusia työpaikkoja ei ole enemmän kuin viime vuonna uusia työpaikkoja ei ole saman verran kuin viime vuonna vaan arvoisa hallitus ministeri stubb uusia työpaikkoja on vähemmän kuin viime vuonna

ihmisillä on oltava varmuus siitä että hädän sattuessa apu tulee perille nopeasti ja oikeaan paikkaan

me olemme vaatineet korkotuen ehtojen korjaamista ja parantamista ja tätä samaa vaati myös muun muassa rakennusteollisuus tuossa muutama viikko sitten

nyt ministeri holmlund jota hämmästyksekseni en siellä aitiossa näe on pistämässä tätä koko juuri uudistettua järjestelmää uusiksi melko kaoottiselta pohjalta

arvoisa puhemies

nyt minä kysynkin hallitukselta

arvoisa ministeri stubb miten tässä näin pääsi käymään

nyt on käymässä täysin päinvastoin

arvoisa ministeri mäntylä miten tässä näin pääsi käymään

aiotteko te tarttua tähän toimeen

aiotteko ottaa vakavasti tämän suhdannetilanteen ja lähteä elvyttämään myös asuntopuolella tilannetta silloin kun tilanne sitä kerta kaikkiaan vaatii

seurauksena ministeri holmlund teidän uudelleenjärjestelyistänne paikallistuntemus hätäkeskuksissa ohenee merkittävällä tavalla

arvoisa puhemies

aiotteko te arvoisa ministeri ryhtyä lisätoimiin vuokra asuntotuotannon elvyttämiseksi juuri nyt

on suorastaan häkellyttävää se ministeri katainen että te omassa turun sanomien kolumnissanne kerrotte jopa että arvonlisävero olisi progressiivinen vero

ministeri holmlund jatkuva hätäkeskusjärjestelmän myllääminen vaarantaa ihmisten turvallisuuden ja kysyn teiltä arvoisa ministeri

ministeri katainen minä kysyn nyt teiltä

ettekö te tiedä että lääkepurkista tai leipäpussista maksaa köyhä ja rikas ihan saman veron

tosiasia kuitenkin on että hallitus ei ole tehnyt lainkaan työllisyystoimia viime vuonna se ei ole tekemässä niitä tänä vuonna ja tavoitteista ollaan huolestuttavalla tavalla jäljessä

kyllä tämä nyt on vähän hämmentävää että tässä on nyt kysymys ilmeisesti leikkauksesta jota hallituksen mielestä ei saa nimittää leikkaukseksi

siitä ehkä kertoo tämäkin että ensimmäisessä tiedotteessanne kerroitte että hallitus ehdottaa säästöjä eläkkeensaajan asumistukeen ja heti kohta otsikko muutettiin että asumistukien enimmäisasumismenojen jäädyttämistä esitettiin

tuntuu nimittäin siltä että hallitusta itseäänkin sisältä päin on alkanut vähän hirvittää tämä meno ja ainakin keskusta ja perussuomalaiset ovat nyt pistämässä hieman jarrua näille lisäleikkauksille

tänään esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjät kertovat olevansa hyvin huolissaan uudistuksesta kysytään sitä miksi eurot tuntuvat olevan se määräävä tekijä tässä uudistuksessa

nimitetään sitä nyt millä nimellä hyvänsä niin kysymyksessä on joka tapauksessa eläkkeensaajiin kohdistuva leikkaus jota hallituksen ja ministerin mielestä ei saa nimittää sillä nimellä

aiotteko ja voisitteko perussuomalaisten ja keskustan tavoin pistää jarrua näille lisäleikkauksille vai aiotteko todellakin tuoda lisää leikkauksia jo tekemienne kansalaisten arkea haittaavien leikkausten lisäksi

arvoisa puhemies

minäkin pidän tätä rahoituksen saatavuutta vakavana ongelmana ja todellakin lähetän hallitukselle terveisiä siinä suhteessa että on varmasti syytä ruveta myös miettimään mitkä ovat sitten tietyssä tilanteessa valtion omat mahdollisuudet puuttua tähän

jos puhemies sallii vähän laajentaa myös tähän seuraavaan pykälään haluaisin nimittäin edustaja mustajärvelle todeta että olennaistahan näissä veroratkaisuissa tietenkin on kokonaisuus ja nythän on selvitetty että tämä kokonaisuus nimenomaisesti ensi vuoden talousarviossa tasaa hieman tuloeroja ja tässä kokonaisuudessa painopiste on niiden verojen puolella jotka maksetaan maksukyvyn mukaan

kuten sanottu ministeri tämä johtaa paikallistuntemuksen heikentymiseen

jotenkin tulee mieleen että onko nyt niin että hallitus haluaa piilottaa nämä leikkaukset eikä kertoa niistä avoimesti

ministeri katainen eikö kuitenkin olisi reilua turvata ylipäätään se että myös pienituloisella ihmisellä on oikeus elää ja ostaa

mutta toisin kuin sanoitte kyllähän myös tämä korkotuki on äärimmäisen tärkeä siinä mielessä että meillä on edessämme myös aika valtavia vuokrankorotuspaineita

silloin kun kerroitte että eläkkeensaajien asumistukea ei leikata niin tiesittekö että tämä uusi leikkaus jota ei saa kutsua leikkaukseksi oli kuitenkin suunnitteilla

ministeri tämä järjestelmä oli juuri pistetty uudelle tolalle uusia tiloja oli rakennettu vanhoja peruskorjattu tehty uudistuksia

on todella ikävä lisälasku jos perheelle lapsiperheelle tai eläkkeensaajalle tuossa vuodenvaihteessa tulee usean prosentin vuokrannousulappu eteen muutenkin vaikeassa tilanteessa

me sosialidemokraatit kysyimme kaksi viikkoa takaperin teiltä arvoisa ministeri aiotteko selvittää nykyisen hallituksen verolinjausten muun muassa energiaverolinjausten tulonjakovaikutukset

ministeri onko teillä tietoa tai laskelmia siitä paljonko nämä tähänastiset uudistukset peruskorjaukset tiloissa ovat maksaneet ja onko teillä ajatusta siitä kuinka pitkäksi aikaa kenties näitä tiloja nyt sitten jää tyhjilleen

tämä ei kovasti lämmitä vaan päinvastoin valtion pitäisi pystyä tekemään jotakin myös tälle asialle

me kysyimme teiltä sitä viisi kertaa koska meidän mielestämme on reilua selvittää miten verolinjat kohtelevat rikkaita miten köyhiä

nyt toteutuu muun muassa tämä solidaarisuusvero suurituloisimmille

mitä aiotte tehdä nimenomaisesti vuokrankorotuspaineiden hillitsemiseksi tässä markkinatilanteessa

ja viisi kertaa arvoisa ministeri te kieltäydyitte vastaamasta aiotteko selvittää verolinjojenne tulonjakovaikutukset

kysyn teiltä arvoisa ministeri katainen kuudennen kerran tämän kysymyksen mitä kansa kyllä torilla kysyy monta kertaa

ja kun puhumme oikeudenmukaisuudesta lienee selvää että silloin on reilua että pienempi ihminen maksaa vähän vähemmän veroja isompi sitten vähän enemmän

aiotteko selvittää verolinjojenne tulonjakovaikutukset

minusta oli tämä edustaja lindtmanin esille nostama kysymys maan lentokenttien ja lentoyhteyksien turvaamisesta erittäin tärkeä tänä päivänä

ja mielestäni oli hyvin tärkeää nyt että edustaja turunen käytti tästä puheenvuoron hallituspuolueen edustajana ja myös talousvaliokunnan puheenjohtajana ja tietenkin toivon että koko hallitus voisi ottaa kopin tästä koska viime aikoinahan me olemme valitettavan usein joutuneet täällä puhumaan siitä mikä on tämä nykyinen aluepolitiikka

no niin

voin puhemies aloittaa tietenkin alusta jos niin yleisö toivoo mutta olin pääsemässä tähän arvonlisäverokohtaan ja siihen että meille oli hyvin tärkeätä se että nyt ensimmäistä kertaa historiassa tämä kompensoidaan kaikkein pienituloisimmille eli tehdään nämä aiennetut indeksitarkistukset perusturvaetuuksiin

sitä ollaan viemässä väärään suuntaan ja kovasti eri sektoreilla näkyy keskittämistä

tähän jää ehkä vähän sellaista lupaustakin siitä että näin tullaan toimimaan että lentoyhteydet turvataan eri puolilla maata ja toivoisin myös hallituksen tähän rivakasti puuttuvan ja myös kaiken kaikkiaan kantaa ottavan koska onhan se puhemies niin että meillä täytyy olla elinvoimaiset maakunnat ja tämä keskittämisvimma mikä nyt näkyy on ollut hyvin huolestuttava

arvoisa herra puhemies

toden totta kysymyksessä ovat muutosesitykset tekijänoikeuslakiin ja nimenomaan näiden kautta pystymme edistämään luovien alojen mahdollisuuksia myös parantamaan luovien alojen tekijöiden oikeuksia

tässä arvoisa puhemies lyhyesti esittelypuheenvuorona muutamat keskeiset seikat mitkä tähän lakiesitykseen sisältyvät

esitykseen sisältyvät ehdotukset ovat olleet laajoilla lausuntokierroksilla ja niistä on järjestetty kuulemistilaisuuksia ja muita erilaisia keskustelutilaisuuksia kokouksia kaikkea tätä

asioissa on etsitty kompromissiratkaisuja jotka olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien osapuolten ja kaikkien sidosryhmien hyväksyttävissä ja varmasti me tiedämme että aina kun kompromissia haetaan niin siinä sitten kovasti keskusteluja tarvitaan

aina kompromissit eivät ole olleet mahdollisia mutta siitäkin huolimatta kaikkien osapuolten näkemykset on kuitenkin otettu huomioon ja valmistelussa on pidetty huolta siitä etteivät nämä ehdotukset olisi kohtuuttomia kenenkään kannalta

tähän esitykseen sisältyy ensinnäkin hallitusohjelman mukaisesti erityisesti tekijöiden ja taiteilijoiden oikeuksien toteutumiseen ja heidän toimeentuloonsa vaikuttavia parannuksia ja uudistuksia

halusin nyt ottaa tähän kuitenkin tämän vastauspuheenvuoron siksi että täällä aiemmin edustaja tuppurainen ja nyt edustaja paatero viittasivat siihen arvokkuuteen mikä tässä on taustalla

myönteistä on myös se että nyt ehdotettavien säännösten myötä tv ohjelmien verkkotallennuspalvelut voivat säilyä myös tulevaisuudessa ja niitä voidaan myös edelleen kehittää

yleisesti ottaen tietenkin kun aiheena ovat kirjastot haluaisin kiinnittää huomiota siihen hallitusohjelman erittäin huolestuttavaan kirjaukseen jossa tällaisten erilaisten normitalkoiden nimissä ollaan haluamassa antaa lainsäädäntöä jossa todetaan käytännössä katsoen että lakia ei tarvitsisi noudattaa esimerkiksi kuntien kirjastotoimen osalta tai nuorisotoimen osalta tiettyjen vapaan sivistystyön toimien osalta

arvoisa rouva puhemies

se on suomen valtti ollut jo kautta linjan ja on tietenkin ollut hyvin huolestuttavaa se että tällä kaudella olemme nähneet mitä on tapahtunut tässä prosessissa kun ollaan lähdetty pakkolakien kautta sanelemalla ja kiristämällä tekemään uudistuksia

osana tätä kilpailukykysopimusta olette puhuneet mahdollisista veronkevennyksistä ja varmasti sikäli kuin ne kohdistuvat pieni ja keskituloisiin on asia hyvä mutta tämä väistämättä puhemies tuo esiin kysymyksen myös eläkkeensaajien verotuksesta ja eläkkeensaajien oikeudenmukaisesta kohtelusta

erikseen on syytä mainita tässä yhteydessä myös se että tästä hallituksen esityksestä on erotettu omaksi asiakseen kysymys korvausoikeuden palauttamisesta tekijöille jakeluvelvoitteen alaisten kanavien samanaikaisesta edelleenlähettämisestä tämä on se niin sanottu must carry velvoite

mielestäni on tärkeää huomioida että esimerkiksi valtion tukeman asuntotuotannon osalta näitä vuokria omakustannusperiaatetta valvoo ara ja on hyvin tärkeää että vuokrien korotukset noudattavat yhteisesti sovittuja raameja

silloinhan ei mitään synny

nimittäin täysin toisin kuin hallituspuolueet erityisesti kokoomus ennen vaaleja eläkkeensaajille lupasivat hallitus eriarvoisti tämän vuoden alusta eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin

tietenkin siinä suhteessa on ollut keskustelua sen suhteen kuinka tuhoisaa tämänkaltainen säätely olisi suomalaiselle arvokkaalle hienolle tasa arvon turvanneelle kirjastojärjestelmälle

tietenkin sitten sellaisissa asunnoissa missä näitä valtion tukia ei ole monta kertaa erilaiset elämisen ja asumisen kustannusten nousut vaikuttavat näihin vuokriin ikävällä nousevalla tavalla

siksi halusin tässä yhteydessä vielä kerran sanoa sen että kyllä se kuulkaa on valttia arvoisa hallitus että edelleenkin voisimme jatkossa yhdessä sopien sopimusyhteiskuntaa kunnioittaen viedä tämänkaltaisia isoja uudistuksia eteenpäin

on äärimmäisen tärkeää että vaalirahoitus on avointa läpinäkyvää ja sitä valvotaan

asiasta annetaan eduskunnalle myöhemmin tänä syksynä oma erillinen hallituksen esitys ja sitä ennen tästä esityksestä käydään myös lausuntokierros ja suunnitteilla on lähitulevaisuudessa myös keskustelutilaisuus asian tiimoilta

kun viimeksi keskustelimme tästä aihealueesta muutama viikko sitten täällä niin nousi aika näyttävästi esiin tämä kysymys kampanjakatosta jota siis kannatan koska varmasti on niin että tänä päivänä kansanvalta on kuitenkin tärkeämpää kuin rahan valta ja aika suuriin mittakaavoihin ovat jotkut kampanjat euromääriltään nykyään enenevässä määrin nousseet

ei ole kenenkään edun mukaista jos kunnissa päästetään resurssipulan tai uuden säätelyn vuoksi kirjastotoimi rapautumaan

ja kyllä aika moni eläkkeensaaja on tätä kovasti ihmetellyt ja kokenut tulleensa eräällä tavalla vähän huijatuksi kun vaalien alla puheet olivat toista ja nyt teot ovat täysin päinvastaisia

haluan tässä yhteydessä lausua ilmi myös vakavan huolen suomalaisen kirjastolaitoksen tulevaisuudesta sillä me kaikki tiedämme sen merkityksen historian matkan varrella ja tulevaisuudessakin sillä riittää kaikkinensa hyvin paljon tehtävää

jos meillä on kylliksi kohtuuhintaisia asuntoja se myös omalta osaltaan ehkäisee hintojen nousua pilviin

tästä asiasta meillä on myönteistä kerrottavaa riihestä

tulemme lisäämään valtion tukia kohtuuhintaisten asuntojen ihmisten kotien rakentamiseen sekä lisäämme tukea erityisryhmien palveluasumiselle muun muassa juuri näille vanhusten ikäihmisten asunnoille

esityksessä tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomaiset säännökset oikeuden luovutusta koskevien sopimusten kohtuuttomien ehtojen sovittelusta

aiotteko välittömästi korjata myös eläkkeensaajien epäreilun verokohtelun ja toimia samoin kuin ennen vaaleja eläkkeensaajille lupasitte

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä mainittiin energiatodistukset ja toden totta olen kysyjän kanssa täsmälleen samaa mieltä että monessa suhteessa aivan oikeutetusti omakotitaloissa asuvat ihmiset ovat kokeneet tämän energiatodistusjärjestelmän epäreiluksi epäselväksi

tässä olemme pyrkineet löytämään eri suuntiin menevien näkemysten keskeltä ratkaisun jolla sopimusten kohtuullisuutta voidaan parantaa niissä tapauksissa joissa siihen on selkeästi aihetta

haluaisin nyt esittää sellaisen toiveen että kun nämä asiat nyt ovat eduskunnan käsittelyssä ja valiokunnassa niin siellä valiokunnassa voitaisiin vielä palata tähän kampanjakattoasiaan ja lähteä yhdessä todellakin miettimään voisiko lainsäädäntöä kehittää parempaan suuntaan myös tämän osalta

varmaan muutaman muunkin asian kohdalla voisimme tätä määräaikaisuutta miettiä muun muassa veronkevennysten kohdalla kun nyt pysyvästi ollaan edelleen rapauttamassa tulopohjaa ja syömässä sitten palveluilta rahoitusta

lisäksi pykälän viittauksella alan hyvään sopimustapaan sopimusten osapuolia kannustetaan kehittämään tekijänoikeusalojen hyviä sopimuskäytäntöjä tässä varmasti piilee yksi merkitys mikä tällä pykälällä erityisesti on

mutta mitä tulee tähän asuntopolitiikkaan yleisesti kun huomaan että ministeri vapaavuorikin on salissa puhuu siellä edustajakollegan kanssa innokkaasti niin olisin halunnut kuitenkin vielä kysyä sitä että kun hallituskin tämän kehysriihensä nyt eilen kävi tunnetuin seurauksin niin oliko mitenkään esillä tämä mahdollisuus käyttää suhdannetilannetta täysimääräisesti hyväksi ja tehdä myös samaan aikaan hyvää asuntopolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa puuttumalla nyt sitten vihdoin näihin korkotuen ehtoihin niin että saisimme näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja vuokra asuntojonossa oleville ihmisille

olen esittänyt että tässä suhteessa suomi voisi kuunnella kansalaisia ja tätä huolta ja esittää eulle että energiatodistukset vanhojen omakotitalojen osalta tulisivat euroopan unionissa vapaaehtoisiksi

minä haluan nyt toistaa jotta kaikki kuulisivat

tämä verokokonaisuus ensimmäistä kertaa pitkään aikaan painottuu enemmän nimenomaan siihen että nämä verot mitä maksetaan maksukyvyn mukaan ovat etusijalla veronkorotuksissa ja se on reilua se on oikeudenmukaista

kaikkien yhteinen etu on että kehitys kulkisi siihen suuntaan että sopimukset olisivat yhä useammin jo alun perin kohtuullisia molempien sopimusosapuolien kannalta

tästä aion kirjelmöidä sinne euroopan unionin suuntaan

arvoisa puhemies

silloin kun me ihan oikeasti teemme sellaista politiikkaa että me joudumme korottamaan veroja ja joudumme tekemään säästöä niin on aika tärkeää että se ihminen tuntee että tämä tapahtuu oikeudenmukaiselta pohjalta ja tämä hallitus nyt tekee juuri näin